no siitä on tullut kovaakin kritiikkiä mutta olen saanut esimerkiksi kaupunkien kuntien sosiaalihuollosta vanhustyöstä vastaavilta kiittävääkin palautetta että tämä mahdollistaa uusien asioitten tekemisen ja vaihtoehtojen etsinnän

tämän keskustelun aikana on kansanedustaja sari sarkomaa saattanut julkisuuteen tiedon jossa hän vaatii vanhemmuuden kustannusten tasausta eduskunnan käsittelyyn kotihoidon uudistusten esitysten kanssa

tämä on raami puite tämä on ne raiteet joilla alueella pitäisi valmistelua tehdä ja lähteä eteenpäin

tämän voi nimittäin lukea hyvin monella tavalla ja se mitä on tapahtunut ennen kuin tämä hallituksen esitys täällä on olisi ihan oman tarinansa väärtti

rehula menee näitten taakse

arvoisa herra puhemies

mutta kun tässä keskustelussa on puhuja toisensa jälkeen pyrkinyt lyömään tämän koko esityksen lyttyyn niin halusin nyt tämänkin puheenvuoron tässä käyttää ihan vain sen vuoksi että olen ensinnäkin lukenut meidän mietintömme siinä vaiheessa kun sitä on tehty

tämä lakiesityshän on ollut kertaalleen tilanteessa jossa tämä oli hallituksen esityksen antamista vaille valmis ja silloinen sosiaali ja terveysministeri ministeri risikko veti käytännössä lain pois laittoi sen uudelleenvalmisteluun

arvoisa puhemies

ihan loppuviimeksi

eivät säästöt eivät miinusmerkit plussiksi muutu mutta kyllä tiedän että ministeri mäntylällä ja minulla itselläni meillä on yksi keskeinen tavoite ja se on se että kaiken keskellä tämän hyvinvointiyhteiskunnan peruspaalut pidetään tukevina ja lujina

oppositiosta täysi tuki tämänkaltaisille esityksille

hieman häiritsee se että tämä tulee ulkoparlamentaarisesti tilanteessa jossa nimenomaan näistä asioista keskustellaan

sen lisäksi että kirjataan säännöksiä hallintoon hyvän hallinnon periaatteiden läpiviemiseksi koko tähän työeläkejärjestelmään sen parantamiseksi kirjataan säännöksiä omistajaohjauksesta ja erityisestihän se mielenkiinto on kohdistunut niin sanottu

olen keskustan kansanedustajana ollut mukana eduskuntatyössä toistakymmentä vuotta ja kokenut erilaisia tilanteita niin opposition kuin hallituspuolueen penkiltä

meitä keskustalaisia on opetettu lukuisia kertoja ja pyritty kyseenalaistamaan meidän kelpoisuutemme ylipäätänsä sopimusyhteiskunnan yhtenä osana tekemään valmistelutyötä saatikka sitten päättämään

työläke tietoihin joiden voidaan katsoa liittyvän työeläkeyhtiön hallintoa sivuavaan toimintaan eli mielenkiintohan on liittynyt tähän

meitä on moitittu meitä on parjattu meitä on ajettu nurkkaan tilanteessa jossa on väitetty että me emme arvostaisi ja kunnioittaisi kolmikantaista valmistelua ja sitä yhteistyötä sopimusyhteiskunnan perustana

tiedän että omassa puolueessanikin on erilaisia näkemyksiä mutta laaja yksituumaisuus on siitä että sopimusyhteiskunnan perusta on kolmikantainen valmistelu

arvoisa herra puhemies

yhteiskuntaa rakennettaessa ja eteenpäin vietäessä on paljon asioita joita voidaan parantaa kehittää uudistaa viedä eteenpäin ilman euronkaan lisäpanostusta

minä toivon että tämä keskustelu mitä täällä tänäänkin on käyty menee myös niitten konttorien ja toimistojen ovista sisään joissa on kyseenalaistettu meidän kuntomme ja toimintakykymme ja edellytyksemme toimia paremman suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa

on tämä ollut niin mielenkiintoista ja niin kolmikantayhteistyötä väheksyvää että en ole pitkään pitkään aikaan kuullut

mutta tilanteessa jossa edustaa itse puoluetta jota on lokaan laitettu ja nurkkaan ajettu tämä kuulostaa kyllä peräti omituiselta ja erikoiselta erityisesti vasemmistoliiton edustajien osalta mutta eivät nuo sosialidemokraattien puheetkaan tänä iltana juuri kummoisempia ole olleet

arvoisa rouva puhemies

kuten puheenvuoroni yhdessä osassa sanoin kaikkien toimijoiden jotka ovat eläkejärjestelmän kanssa tekemisissä pitää pyrkiä vaalimaan koko järjestelmän uskottavuutta ja luotettavuutta

sen jälkeen tuli hallitusneuvottelujen toinen vaihe jossa tulivat eurot mukaan ja siitä seurasi se että ihan kaikki tekstit ja eurot eivät kohtaa

tämä on jos mikä sellainen yhteinen savotta

nyt kun käsittelyssämme on kehys se tarkoittaa sitä että sitä arkea sitä tulevaisuutta jota ollaan rakentamassa kehykset ovat määrittämässä

mitä sitten mahdollisesti esimerkiksi työeläkevaroille pitäisi tehdä se on minusta sitten oma keskustelunaiheensa ja panostukset esimerkiksi kotimaisiin investointeihin ovat oma tarinansa mutta siinäkin ollaan sitten sen asian kanssa tekemisissä niin kuin täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa tällaisia vaatimuksia esitettiin että mikä on se ykkösjuttu

omalta osaltani käsittelen näitä parannuksia siltä osin kuin ne vastuualueeseeni kuuluvat ministeri risikko sitten myöhemmin omaan vastuualueeseensa kuuluvia asioita lähinnä palvelujen osalta

on muuten monena vuonna ollut huomattavasti tärkeämpää se millaiset kehykset maan hallitus on eduskunnalle tuonut kuin varsinainen budjetti konsanaan koska näissä kehyksissä tässä kehysmenettelyssä tässä toimintatavassa määritellään se mikä on mahdollista mikä ei

te yrititte kertoa lapsilisien leikkauslain käsittelyn yhteydessä ensinnäkin historian miten tähän esitykseen on päädytty ja sitten te todennäköisesti luitte jostakin paperista joitakin perusteluja sille miksi tämä esitys tällaisenaan täällä on

se että tällainen ratkaisu on pystytty tekemään että sosiaaliturvaparannuksiakin ensi vuonna tehdään on yksi valinta tältä hallitukselta

ja silloin kun on sosiaali ja terveysministeriön esittelemä asia silloin kun on eläkeasioista vastaavan ministerin vastuulla oleva asia kyllä se ykkösasia on kolmannen kerran totean puheenvuorossani koko eläkejärjestelmän uskottavuus ja luotettavuus

arvoisa rouva puhemies

merkittävin uudistus ensi vuoden budjetissa sosiaaliturvan osalta on sosiaaliturvan uudistamiskomitean linjauksiin pohjautuva takuueläke ja toisena voisi sanoa historiallisena päätöksenä on se että perusetuudet sidotaan indeksin piiriin

eurooppalaisessakin mittakaavassa me olemme onneksemme tilanteessa jossa meillä on tämänkaltaiset eläkerahastot

sitä minä en ihmettele yhtään mutta se että sosialidemokraatin suusta kuulee sellaisen puheenvuoron jonka äsken kuulin niin edustaja piirainen meillä on erilaisia tapoja tehdä tätä meidän työtämme ja yksi tapa on se että ensinnäkin järjestelmä huolehtii siitä että puheenvuoron pitämisen jälkeen on tietty aika jolloin on mahdollisuus tarkistaa pitämänsä puheenvuoro ja tehdä siihen tarvittavat muutokset

nollia on riittävästi siihen että on paineita varmasti purkaa noita rahastoja ja lähipäivinä toivon mukaan kuulemme tuloksia siitä millä tavalla nuo rahastot jatkossa karttuvat

indeksiin sitominen koskee lapsilisiä sairaus äitiys isyys vanhempainrahoja erityishoitorahoja ja vähimmäismääräisiä kuntoutusrahoja sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea

hallitus vannoo suurimpana rakenteellisena uudistuksenaan ja se on näissä kehyksissä sisällä suurimpana rakenteellisena uudistuksenaan kuntarakenneuudistuksen

se on oma tarinansa ja toivon mukaan tuohonkin lainsäädäntöön kiinni vielä päästään jos ei tämä eduskunta pääse niin sitten se seuraava

mutta perään uskottavuutta ja luotettavuutta ja tämä työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki pyrkii tähän isoon asiaan puuttumaan

kaiken syksyä on käyty yhteiskunnallista keskustelua ja hyvä niin että on käyty puolesta ja vastaan ja onpa käytetty voimakkaitakin puheenvuoroja sen puolesta että kuntarakenneuudistus pitää tehdä

nimittäin voi olla että se ristiriita joka teidän puheenvuoronne ja tämän lakiesityksen verokompensaatioineen välillä oli ei siellä kajaaninkaan suunnalla ainakaan ihan joka toritilaisuudessa toimi

vielä suurempi uudistus ensi vuodelle niin taloudellisesti kuin periaatteellisesti on takuueläke

tästä kuntarakenneuudistuksesta ja sen vannomisesta millaiset miljardimäärät sieltä on saavutettavissa sen tulevaisuuden varmistamiseksi jota meidän ei tarvitse ennustaa me tiedämme millainen huoltosuhde meillä on

voi olla että ei vältytä mutta onhan suunta ainakin se minkä lainsäätäjä tämän lain hyväksymisen jälkeen on halunnut antaa sen pitäisi olla täysin selvä

monet takuueläkettä saavista ovat olleet lapsuudestaan asti sairaita tai vammaisia ja on monia nuoria eläkkeelle joutuneita

me olemme esittäneet useammankin vaihtoehdon veronkorotuksen ja muitten esimerkkien kautta miten tämä kompensaatio olisi kyetty tekemään niin että ei olisi tehty tätä pöljistä pöljintä tapaa että universaali etuus kompensoidaan epäoikeudenmukaisen verovähennysmallin kautta

jos kävisikin niin että kuntakartta siivotaan rajoja poistetaan niin se mistä se valuvika pahimmillaan tulee on se että unohtuu että ihmisiä tuskin on tarkoitus muuttaa yhtään mihinkään tarvitaan niitä palveluja

takuueläkkeen saajista noin puolella ei ole lainkaan ansioeläketuloja

tässä yhteydessä haluan kumota sen väitteen joka edelleen tässäkin eduskuntakeskustelussa on täällä ollut että ne jotka ovat asumistuen piirissä eivät muka saisi tätä takuueläkettä

sillä on tarkoitus toteuttaa vanhuspalvelulaki tehdä lastensuojelua nykyistä paremmin lisätä perhehoitoa aikaansaada lapsiperheiden kotipalvelua tehdä ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa nykyistä paremmin ja niin edelleen

tämä on haaste kunnille toteuttaa se lupaus että kyllähän me kun te antaisitte meille mahdollisuuden

tämä on myönnettävä että se on vähemmän kuin täysimääräisen takuueläkkeen osalta mutta väite siitä että asumistuen leikkautuminen veisi kokonaan tuon takuueläkkeen osuuden ei pidä paikkaansa

tämä on tarkka paikka erityisesti siinä että palvelut ovat ihan oikeasti saatavilla koko suomessa ja myös niille ihmisille joilla ei se oma jaksaminen ja ymmärrys aina ihan riitä

ja niin edelleen

kolmas asia perusturvan parantaminen

arvoisa rouva puhemies

viime ja tänä vuonna on toteutettu muun muassa osasairauspäiväraha eläkkeen lepäämään jättäminen sairauspäivärahan ja opintotuen yhteensovitus perusvähennyksen korottaminen työttömyysturvan ennakkomaksun joustavoittaminen sekä niin sanotussa sosiaalitupossa sovitut toimenpiteet

ensi vuonna tullaan parantamaan työterveyshuollon vaikuttavuutta lakisääteistetään kuntoutuspsykoterapia sekä laajennetaan työmarkkinatuen aktiivikaudelta maksettavaa korotettua tukea sitä kenelle sitä tukea maksetaan

näiden lisäksi sairauspäivärahan enimmäisajan rajoitteita joustavoitetaan perhekäsitteiden määrittelyä sosiaalietuuksissa selkeytetään sekä eläkkeen lepäämättä jättämiseen liittyvää ansaintarajaa nostetaan

omaishoidon aseman parantaminen uusien keinojen löytäminen ja ainakin jossain määrin uuden rahankin kohdentaminen tähän toiminnan muotoon tulee olemaan yksi niitä ratkaisun avaimia millä me tuon huoltosuhteen heikkenemisen osalta tulemme selviämään

lisäksi haluan tässä yhteydessä todeta että sosiaaliturvaetuuksiin liittyvää itseoikaisumenettelyä ja oikaisumenettelyjä kehitetään

jäämme odottamaan miten ne puheet ovat yksi yhteen näitten kehyksien kanssa

ensi vuoden budjetissa on lisämääräraha tuohon muutoksenhakulautakunnan työskentelyyn ja ministerinä huolehdin siitä että vielä ainakin yhden kerran käydään ne prosessit läpi joilla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa työtä tehdään

samoin ministeriön sisältä pyritään löytämään resursseja siihen että tuo patti joka aikanaan lakia muutettaessa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa perustettaessa syntyi saataisiin purettua

työelämäpuolesta sitten myöhemmin lisää

arvoisa herra puhemies

yksityisten alojen työeläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja vastuuvelan kattamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi

kyse on muutoksista joilla lisätään sijoitusriskien arvioimisen tarkkuutta määriteltäessä työeläkelaitoksen vakavaraisuutta

herra puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on tarkentaa sijoitustoiminnan riskien huomioon ottamista sijoitusten luokittelussa ja vakavaraisuusrajan laskemisessa

niitten viestien perusteella pitää myös kyetä tekemään johtopäätöksiä ja ne viestit pitää laittaa omalla painoarvollaan oikeisiin mittasuhteisiin

en minä väitä että tämä laki esimerkiksi byrokratian osalta kauheasti helpottaa tai selkiinnyttää semminkin kun meidän pitäisi pystyä nimenomaan sosiaaliturvalainsäädännössä aikaansaamaan lainsäädäntöä jota jokainen esimerkiksi työtön ymmärtäisi

mutta kun täällä on nyt toista tuntia tätä keskustelua käyty ja sitä saanut kuunnella niin jos tämä kerran on niin huonoa lainsäädäntöä ja nämä palapelin palat ovat niin huonoja kuin te nyt väitätte niin miksi te ette sitten esitä tätä koko lakia hylättäväksi ja samalla logiikalla millä te etenette tee esityksiä siitä että sitä perusturvaa perustyöttömyysturvaa kohennettaisiin vastaavalla summalla mitä tähän nyt on menossa

ja yksi pluskohta on se että omais ja perhehoitajien vapaapäivät auttavat jaksamista tämä on siis tämän tason perustelu ja sitten seuraava

täällä pumakassa kaikkien miinusten keskellä on omaishoidon tukijärjestelmän kehittämiseen ja perhehoitoon kirjaus

tarkoituksena on muun muassa etsiä keinoja lisätä työeläkelaitosten riskinkantokykyä ja pitkällä tähtäimellä uudistaa vakavaraisuusmekanismi ja katesääntely työeläkejärjestelmän ominaispiirteet huomioiden

mutta on tämä kyllä ylipäätänsä mielenkiintoista että keskusteluun pääsee kiinni kun ei pääse edes siihen väittelytilanteeseen niin kuin tässäkin

kyllä minusta jos logiikalla lähdetään tätä lähestymään teidän pitäisi arvoisat vasemmistoliiton edustajat esittää tämän lakiesityksen hylkyä

työeläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävää sijoitusten luokittelua muutetaan nyt tehdyllä esityksellä siten että se heijastaa nykyistä paremmin esimerkiksi luottoriskiä

en ole sanonut enkä tule sanomaan että te edustaja piirainen olisitte jotakin väärin lukenut

euromääräisten joukkovelkakirjojen luokittelemista muutettaisiin niin että luokittelu perustuisi velkakirjan tai sen liikkeellelaskijan luottoriskiin

tämä on huono

tämäkin aineisto on ollut käytettävissä kun hallituksen esitystä valmisteltaessa on päivitetty vakavaraisuuslaskennassa käytettävät vakavaraisuusluokkien tuotto volatiliteetti ja korrelaatiomuuttujien arvot

jopa aikanaan kun kansaneläkkeen pohjaosaa leikattiin kerran vuodessa valiokunta kirjoitti enemmistön kantana purkaen asioita auki kertoen ongelmakohtia ja joissakin tilanteissa jopa teki muutoksia tai ainakin lausumia joilla pyrki ohjaamaan tulevaa päätöksentekoa

hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi että työeläkelaitosten eläkevastuun täydentämisen määräämisessä käytettävä täydennyskertoimen arvo vahvistettaisiin neljä kertaa vuodessa nykyisen kahden kerran sijaan

arvoisa herra puhemies

jos olisi sitä sorttia että loukkaantuu niin sen olisi voinut tehdä tänään monta kertaa eikä vähäisimpänä tilanteessa jossa ministeriaitiosta väitetään että keskustan edustajat eivät tiedä mistä vanhuspalvelulaissa on kysymys

samoin neljä kertaa vuodessa määriteltäisiin eläkelaitosten välisissä työnantajakohtaisissa vakuutuskannan vakuutustoiminnan tai vastuun siirroissa käytettävä siirtyvän toimintapääoman määrä

tällöin täydennyskertoimen arvo ja siirtyvän toimintapääoman määrä reagoisivat nykyistä nopeammin sijoitusmarkkinoiden syklivaihteluihin

arvoisa puhemies

olemme käyneet minun mielestäni jokseenkin onnettoman keskustelun ja itse siinä mukana olleena voin ottaa peilin esiin

on varmasti sovittu mutta tälle vaalikaudelle tyypillisellä tavalla tälle esityksellehän ei löydy isää äitiä eikä velipuolta saatikka sitten lapsenlasta

mutta tilanteessa jossa keskusta oppositiopuolueena esitti selviä kysymyksiä kerrankin esitti vaihtoehtoja jo ennen kuin niitä edes vaadittiin täällä useita kertoja esimerkiksi kysyttiin keskustelun aikana mitä mieltä keskusta vanhuspalvelulaista on

tässä on tehty valinta valinta jossa ensin tehdään kehysten sisällä olevaan menoon lapsilisiin leikkaus ja sitten yritetään löytää niitä myönteisiä puolia

näin on ollut ja näin tulee olemaan

arvoisa puhemies

tällä vaalikaudella sosiaali ja terveysvaliokunnan enemmistö ei ole näin huonoa mietintöä tehnyt vielä missään asiassa ja meillä on ollut siellä muutama vaikeakin asia matkan varrella listalla

tuota tilapäistä lakia jatkettiin viime vuoden aikana niin että nämä tilapäiset lait ovat nyt voimassa vielä ensi vuoden loppuun asti

meillä on riittävät tiedot siihen keskusteluun jota eduskuntasalissa käydään sikäli kuin arvoisa puhemies se tässä salissa ylipäätänsä on mahdollista

nyt tässä on kyse vakavaraisuussäännösten uudistamisesta mahdollisesti kahdessa mahdollisesti kolmessa aallossa tavoitteena tilanne että tällaisesta tilapäisestä lainsäädännöstä päästäisiin eroon

se ei kannata se ei hyödytä semminkin kun ollaan tilanteessa missä on kysymys ensinnäkin koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yhdestä selviytymistarinasta siitä miten me pystymme huolehtimaan ikääntyvän sukupolven palvelutarpeesta ja toisekseen siitä ja mikä kaikkein keskeisintä miten itse kukin tilanteessa jossa palveluja tarvitsee niitä myös saa silloin kun tarvetta on

vakavaraisuuteen ja luotettavuuteen liittyen muutama kommentti ja kannanotto hyvin ajankohtaiseen asiaan jolla silläkin on vaikutuksensa siihen miten työeläkeyhtiöiden toimintaan luotetaan

hyvinkin paljon julkista keskustelua on aikaansaanut julkisuuteen tullut keskustelu siitä millaisia palkkioita millaisia bonuksia maksetaan

niillä on merkitys sille ja vaikutus siihen millaisen kuvan millaisen luotettavuuden ja uskottavuuden työeläkeyhtiöt saavat osakseen

me jätimme sen siksi että kun tässä maassa aina vain useammin mahtuu julkiseen keskusteluun vain yksi asia ja se monta viikkoa oli hallituspuolueitten kinastelu vanhuspalvelulaissa olevasta yhdestä kohdasta tärkeästä kohdasta mikä on henkilöstömitoitus laitoshoidossa

haluan muistuttaa tässäkin yhteydessä ja liittyen näihin vakavaraisuussäännöksiinkin että työeläkevakuutusyhtiöt ovat yksityisoikeudellisia yhtiöitä